euroopassa on jäljellä ainoastaan yksi maa jonka ihmisoikeuksien ja demokratian tilaan euroopan neuvostolla ei ole suoranaista mahdollisuutta puuttua

hän unohti erittäin merkittävän ulkopoliittisen toimijan elikkä euroopan neuvoston joka on tässä turvallisuuspolitiikassa myös hyvin keskeinen demokraattisen turvallisuuden vaalija ja edistäjä

toimin viime vuonna muiden muassa valko venäjän alakomitean puheenjohtajana ja nyt uuden ad hoc työryhmän puheenjohtajana sekä myös valko venäjä raportoijana

vaaleissa valittu epädemokraattinen johtaja pitää maansa kahleissa estäen poliittisten taloudellisten ja kauppasuhteiden kehittämistä euroopan maiden kanssa

näitä periaatteita

päätös panna toimeen kuolemantuomiot valitettavasti saa epäilemään onko valko venäjän viranomaisilla aitoa halua sitoutua poliittiseen vuoropuheluun euroopan kanssa

tämä on se tämänhetkinen tilanne josta lähden liikkeelle kun laadin valko venäjän poliittista tilannetta koskevaa raporttia

nyt on vaikea arvioida mutta olettaisin että saan raportin valmiiksi joskus ensi vuoden puolella

mutta on selvää että maa jossa toimeenpannaan kuolemanrangaistuksia ei kuulu euroopan neuvoston jäseneksi

arvoisa puhemies

södermanilla olevan sylissä juuri mutta uskoisin että siitä löytyy aiheita jotka koskevat lähes kaikkia eduskunnan valiokuntien toimialoja

vauhti näkyy myös lopputuloksessa

hallituksen budjettipuheet kietoutuvat tavalla tai toisella aina veronkevennyksiin veroplä jäykseen niin kuin aamulehti asian uutisoi tähän asiaan eli viron läjäyksellä

veronkevennykset ovat todella tervetulleita kansalle mutta kohdennus ei oikein osu kohdalleen

pienituloisten verotusta olisi pitänyt keventää rohkeasti koska juuri sillä olisi ollut merkitystä kulutuksen lisääntymiselle

tyytyväisenä voi todeta että kotitalousvähennys kolminkertaistuu mutta taas hallitus unohtaa päätöksessään juuri kaikkein pienituloisimmat eläkeläiset jotka eivät maksa veroa ja näin ollen eivät myöskään voi käyttää tätä vähennystä

ei voi olla ihmettelemättä että budjettiesityksessä pudotetaan perustien ja radanpidon määrärahoja ja näin jatketaan tiestön ja ratojen rappeutumista

hallitus osoittaa rekkariliikenteen ongelmiin määrärahoja perustienpidosta ja näin siirtää ongelmaa paikasta toiseen

tämäkään panostus ei poista kunnossapitovelkaa kokonaan mutta pahimmat puutteet tällä rahoituksella saadaan poistetuksi

varmasti ed

silmiinpistävää on kunnon heikkeneminen alempiluokkaisilla teillä päällysteissä ja silloissa

venäjähän on euroopan neuvoston jäsenmaa ja on tarkkailun alaisena

minun mielestäni on hyvä että se on mukana mieluummin kuin ulkopuolella koska nyt voimme monitoroida ja tarkkailla tätä ja vaikuttaa euroopan neuvoston raporttien kautta venäjän toimintaan ja ehkä parantaa sitä tulevaisuudessa ja siellä on jo tapahtunut jonkin verran kehitystä

eteläkarjalaisena kansanedustajana ei voi olla nostamatta esille asioita jotka ovat tällä hetkellä puutullien lisäksi kaikkein merkittävimpiä asioita jotka vaikuttavat ihmisten elämään meidän alueellamme

rekkaruuhkista olen puhunut usein mutta puhun niin kauan kuin todella asialle tapahtuu jotain eli ruuhkien ehkäisyä olisi mielestäni pitänyt käsitellä tässä budjetissa kokonaisuutena ja pohtia miten näitä ruuhkia olisi voitu ennalta ehkäistä ja voitaisiin ennalta ehkäistä

olisinkin mielelläni nähnyt että hallitus olisi varautunut sekä satamien parkkeihin että rekkojen siirtoon tieltä raiteille ja vesille kokonaisvaltaisella suunnitelmalla koska rekkakuljetukset eivät ole vain hetken juttu vaan se liikenne on tullut jäädäkseen toistaiseksi

arvoisa puhemies

viime viikko oli surujen viikko taas puunjalostusteollisuudelle

yt neuvottelut ovat käynnissä ja yritetään etsiä ratkaisua mikä on irtisanottujen kohtalo

no olisi kyllä useita esimerkkejä mitä muut edustajat ovat tuoneet esille minulle miltä osin edustajan työ on kärsinyt mutta ehkä ne ovat asioita joita varmasti tulevaisuudessa yritetään korjata

mutta kyllähän täällä voisi ihan yhtä hyvin puhua myös puhemiehen palkkioista ne nyt ovat monin verroin suurempia kuin kansanedustajien palkkiot ja samoin varapuhemiehen palkkiot

ministeri cronberg on julkisuudessa pitänyt työllisyyspolitiikan määrärahojen dramaattista vähenemistä yhdistettynä työllisyysasteen nousuun iloisena asiana

no toki se on positiivista mutta näiden irtisanomisten jälkeen työttömyysluvut taas heilahtavat ja jäljelle jäävät työttömät ovat usein aiempaakin vaikeammin työllistettäviä ja vaativat myös palveluja työvoimahallinnolta

työvoimahallinto ei voi keskittyä ainoastaan ammattitaitoisen ydintyövoiman työllistämiseen vaan kaikki muutkin on otettava huomioon

arvoisa puhemies

vaikka kuinka yrittäisin hallituksen budjettiesitystä ja hallituksen toimia katsoa myönteisellä mielellä niin lopputuloksena on että hallitus ei piittaa ei sitten pätkän vertaa miten maamme pienituloiset voivat ja tällä hetkellä ajankohtainen asia mitä maamme paperityöläisille tapahtuu

arvoisa puhemies

lauslahtikin nosti sen esille että todella hallituspuolueiden edustajat veisivät myös tätä asiaa ja viestiä hallitukselle eikä se jäisi täällä puheiden ja toiveiden tasolle

arvoisa puhemies

minä en usko että yksikään työntekijä joka aikoisi vuotaa tai myydä yrityssalaisuuksia käyttäisi tähän omaa sähköpostiaan tai omaa tietokonettaan joten lähtökohtakin koko tässä lakiesityksessä on täysin absurdi

toisaalta laki avaisi aivan loputtoman lankakerän vastaavista tarpeista eri yrityksissä ja muillakin tahoilla

eli tämä lakiesitys ajaa työntekijän oikeudet ja yksityisyyden aivan nurkkaan eli työntekijän oikeudet on täysin unohdettu

tu run yliopiston valtiosääntöoikeuden professorin veli pekka viljasenkin mukaan tässä laissa työnantajien oikeuksia on painotettu liikaa eli on todella tarvetta lain uudelleenarviointiin

söderman kysyi täällä olemmeko me kiinnittäneet huomiota näihin asioihin että ihmisoikeustuomioistuimessa on niin paljon näitä suomalaisia voisiko sanoa valituksia ja sitten päätökset ovat olleet kielteisiä

minun käsitykseni mukaan ensinnäkään suomen edustajat jotka edustavat siellä suomea eivät käsittele suomen asioita vaan juuri päinvastoin

arvoisa puhemies

ravi totesi täällä puheenvuorossaan että hallituksen toimien tavoitteena on ainoastaan loiventaa talouskriisin aiheuttamia vaikeuksia

tältä osin ei ole yhteyttä ja ensi viikolla me olemme jo

seuraavalla viikolla kun on euroopan neuvoston kokous strasbourgissa olemme jo sopineet että tapaamme ihmisoikeustuomioistuimen edustajia tiistai iltana ja tuolloin käymme tätä keskustelua ja saamme lisätietoa

kokoomuksella ei ole edes tavoitteena poistaa ongelmia joita talouskriisi aiheuttaa

tänään he haukkuvat henkilöitä tai puolueita räikein sanoin ja huomenna he pyytävät anteeksi ja siitä näyttää jo muodostuvan kokoomuslainen voisiko sanoa poliittinen kulttuuri

sosialidemokraattien todellinen ilme vaikeissa tilanteissa näkyy aivan toisin elikkä sosialidemokraatit ojentavat yhteistyön käden hallitukselle ja me olemme esittäneet vaihtoehdon talouspolitiikalle

söderman kehui valtuuskunnan jäseniä

mielelläni valtuuskunnan puheenjohtajana yhdyn tähän koska euroopan neuvostossahan tarkkaillaan erittäin tarkasti myös sitä miten edustajat osallistuvat kokouksiin ja miten he toimivat

eli suomelta on erittäin hyvä valtuuskunta euroopan neuvostossa

arvoisa puhemies

ukkola väitti että itse voi päättää mitä lukee mutta kun tekstiviestejä alkaa lukea niin välttämättä ei tiedä mihin ne päätyvät ja ne voivat olla hyvinkin voisiko sanoa mahdottomia sisällöltään joten se väite ei kyllä pidä paikkaansa

ukkolalle että laki on tarkoitettu koko kansalle eikä ainoastaan kansanedustajille niin kuin puheestanne saattoi ymmärtää

ministeri brax toikin täällä esille tämän merkittävän asian että kun kännykät on lähes jokaisella suomalaisella niin uskon että on tärkeää että lapset saavat meidät kiinni silloin kun he tarvitsevat silloin kun on hätä tai ei ole hätä muuten vaan

meidän tehtävämme ei ole se että suojelisimme itseämme erilaisin keinoin ja sen jälkeen ne henkilöt ketkä haluavat ottaa meihin yhteyttä eivät sitä saisi

arvoisa puhemies

vastaan tässä heti ed

ahteelle euroopan neuvoston valtuuskunnan puheenjohtajana että vaikka meitä pidetään ensisijaisesti poliittisena ihmisoikeusjärjestönä niin euroopan neuvosto käsittelee turvallisuutta myös

demokraattinen turvallisuus saavutetaan kun yhteisön kaikilla jäsenillä on samat arvot ja kun kaikilla on yhteinen käsitys siitä että ristiriidat yhteisön sisällä ratkaistaan rauhanomaisin keinoin

demokraattinen turvallisuus on kaiken kestävän turvallisuuden perusta ja euroopan neuvosto on nimenomaan euroopan demokraattisen turvallisuuden vaalija ja edistäjä

haluaisin muistuttaa että euroopan neuvostohan on hallitustenvälinen järjestö jonka eräs päätoimija on aktiivinen parlamentaarinen yleiskokous

suomen euroopan neuvoston valtuuskunta seuraa luonnollisesti suomen toimintaa euroopan neuvoston hallitustenvälisellä sektorilla mutta voisi olla mielenkiintoista myös se että joskus eduskunnassa käsiteltäisiin suomen toimintaa euroopan neuvoston hallitustenvälisellä sektorilla

euroopan neuvosto on kehittänyt useita tehokkaita niin kutsuttuja monitorointimekanismeja joiden avulla seurataan miten hyvin jäsenvaltiot noudattavat yhteisiä periaatteita

todettakoon että suomi on tehotarkastelun kohteena tänä vuonna muun muassa kuntahallinnon osalta ja nyt ensi kuussa eli joulukuussa grecon taholta korruption ehkäisyn osalta parlamentissa

minusta ed

kallio antoi erittäin hyvän esimerkin helsinkilontoo lentoesimerkin ja sen jalanjäljen verrattuna eurooppalaisen perheen normaalin kulutuksen jalanjälkeen vuodessa

euroopan neuvosto ei tietenkään ole ainoa kansainvälinen ihmisoikeustoimija euroopassa ei toki mutta yhteistyötä eri toimijoiden kesken tulee minun mielestäni kehittää tulevaisuudessa

pentti oinonen toi esille että suomen ei pitäisi osallistua lentoliikenteen päästökauppaan kun kerran muutkaan eivät osallistu

minusta se lähtökohta on todella väärä

euroopan neuvostolla eulla ja etyjillä on myös yhteinen huoli mitä tulee sanotaan demokratiaan ja ihmisoikeuksiin siihen miten ne toteutuvat euroopassa ja yksi kohde tällä hetkellä on valko venäjä

kyllä meidän täytyy olla edelläkävijämaa näissä asioissa kun puhutaan päästökaupasta ja muista vastaavista toimenpiteistä joilla voimme ennalta ehkäistä ilmastonmuutosta

olen itse perehtynyt valko venäjän tilanteeseen useamman vuoden ajan

minusta on erittäin hyvä tämä liikenneministeriön raportti jossa on otettu huomioon myös lentoliikenne

olin alakomitean puheenjohtaja nyt uuden ad hoc komitean puheenjohtajana ja valko venäjä raportoijana

okei mutta raportti on joka tapauksessa hyvä tiedot löytyvät sieltä

kuitenkin väitän että euroopan neuvoston ja muun kansainvälisen yhteisön kiinnostus ja vuoropuhelu ovat parempi asia kuin täydellinen eristäytyminen mutta valko venäjän demokratian kehitys on euroopan neuvostolle suuri haaste ja myös haaste koko euroopan turvallisuuden osalta

arvoisa puhemies

tämän keskustelun alateemana oli energiaturvallisuus

tämä lähestymistapa jolla tarkastellaan ongelmaa yksittäisten kansalaisten näkökulmasta onkin euroopan neuvostolle ominainen ja tämän takia on tärkeää että euroopan neuvostolle myös tulevaisuudessa luodaan ja annetaan riittävät edellytykset

arvoisa puhemies

meillähän on käsittelyssä ollut myös eun tilintarkastusviraston kertomus eli olemme näitä asioita käsitelleet ja varmaan jossain vaiheessa tuomme niitä saliinkin

minusta on hieman ulkokultaista puhetta kun puhutaan muiden lennoista

siellä on myös muita toimenpiteitä joita suomessa tehdään ilmailuhallinnon ja eri laitosten puolella lentoliikenteen osalta ilmaston parantamiseksi

arvoisa puhemies

se on tärkeää mutta sen lisäksi nuorille täytyy tarjota todella työtä ja koulutuspaikka eikä heitä voida jättää oman onnensa nojaan niin kuin hallitus tällä hetkellä tuntuu jättäneen

arvoisa puhemies

euroopan neuvoston monitorointikomitea tarkastelee demokratia ja ihmisoikeustilannetta säännöllisin välein kaikissa jäsenmaissa ja myös suomi on tietysti monitoroinnin kohteena

meillähän tätä ihmiskaupan vastaista euroopan neuvoston yleissopimusta jostain kumman syystä ei ole ratifioitu joten tietysti olisi hyvä jos tähän jonkin näköistä selvitystä saisi

arvoisa puhemies

kantola nosti esille mielenterveyspalvelujen ja kulttuurin yhdistämisen eli sen että tästä tehtäisiin jokin projekti tai vastaava erittäin mielenkiintoinen ajatus

hallitusohjelmassahan on jo kirjattu taiteen vaikutus terveyteen ja se on ollut esillä viime vuosina aika vahvasti

toivoisinkin että monella eri tasolla huomioitaisiin kuinka taiteella on vaikutus terveyteen ja myös tämä ed

arvoisa puhemies

mutta otanpa esille esimerkiksi ratkaisut hajasijoituspäätöksistä joita on tehty viime vuosien aikana eli valtion virastoja on hajasijoitettu ympäri maata

kun tarkastusvaliokunnassa kuulimme asiantuntijoilta miten tämä on onnistunut mainitsi eräs heistä että joutuu porista matkustamaan noin kolme kertaa viikossa lentäen helsinkiin koska muut osapuolet tähän toimintaan liittyen ovat helsingissä

selonteossa nostettiin esille lähialueilla ja maailmassakin olevat kriisialueet ja ministeri stubb myös kävi niitä läpi mutta kovin vähän sekä selonteossa että täällä salissa on puhuttu ongelmista ja uhkista joita ihmisoikeuksien loukkaukset ja vähemmistöryhmien huono kohtelu saavat aikaan ja minusta ne ovat myös aika olennainen osa näitä kriisiuhkia

arvoisa puhemies

selonteko on suhtkoht kattava mutta olisin toivonut selkeämpiä kannanottoja ja konkretiaa tiettyjen kysymysten kohdalla jotka hallitus itsekin on nostanut ihmisoikeuspolitiikassa keskiöön ja niistä on jo täälläkin keskusteltu jonkin verran eli romanien ja saamelaisten oikeudet sekä syrjinnänvastainen toiminta

venäjä on tunnustanut ne

sinne tehdään kuitenkin samanaikaisesti varuskuntia ja voisiko sanoa että nämä saattavat olla jopa sytykkeitä suuremmille uhkille

eli olisin toivonut että tämän tyyppisiä uhkia olisi nostettu selonteossa todella vahvasti esille

myös euroopan rasismin ja suvaitsemattomuuden vastainen komissio ecri on tuoreimmassa suomea koskevassa raportissaan kehottanut tarttumaan huomattavasti ponnekkaammin juuri näihin kysymyksiin

suomi on toiminut viime vuosina aktiivisesti romanien oikeuksien edistämiseksi eurooppalaisella tasolla

tyytyväisenä voi todeta myös sen että suomi on kohdentanut omaa euroopan neuvostolle antamaansa vapaaehtoisrahoitusta juuri romanitoimintojen tukemiseen

yleinen romaneita syrjivä asenne ilmapiiri ei valitettavasti osoita heikkenemisen merkkejä ja olisin erityisesti toivonut hallitukselta näkemystä siitä miten tämä saadaan muutettua

arvoisa puhemies

komission mukaan suomessa tarvitaan johdonmukaisempaa ja vankkumatonta julkista sitoumusta rasismin ja rodullisen syrjinnän vastustamiseen sen kaikissa muodoissa

komissio myös painottaa että täsmennetyt ja tehokkaammat toimenpiteet ovat välttämättömiä jotta romaneihin kohdistuvaan syrjintään ja ennakkoluuloihin pystytään tarttumaan

saamelaisten osalta hallitus asettaa selonteossa tavoitteeksi muun muassa saamen kielen elvyttämisohjelman laatimisen ja erityishuomion osoittamisen inarin ja koltansaamen säilymiseen

mehän keskustelimme valiokunnassa valiokunnan jälkeen ja käytävällä eli tieto on väärä